skinnarille tai demareille saa tässä kerrottua niin kannattaa sitten pöytäkirjoista katsoa mitä katainen todella kertoi

heinäluoma jos te kuuntelisitte mitä puhutaan niin teidän kanssanne olisi huomattavasti helpompi rakentaa parempaa maailmaa ja sitä oikeudenmukaista veromallia

arvoisa puhemies

täällä joku demariedustaja totesi että tämä hallitus ei ole tehnyt mitään perusopetuksen laadun parantamiseksi

kun minä puhuin hetemäen arvonlisäverokannoista puhuin siitä mitkä ovat arvonlisäverotuksen dynaamiset vaikutukset suhteessa työn verotuksen dynaamisiin vaikutuksiin

tuossa työryhmätyössä nimenomaan osoitettiin että arvonlisävero on huomattavasti kevyempää myrkkyä talouskasvulle kuin työn verotus on

tuolla määrällä voidaan merkittävällä tavalla parantaa opetuksen laatua ja lisätä oppilaiden hyvinvointia ihan arjessa

toinen mikä täytyy täsmentää on demarien esitys siitä että yliopistokeskukset eivät olisi saaneet tämän hallituksen toimesta riittävästi huomiota

myös se hallituspuolueiden ajama uudistus että yliopistojen koordinaatio ja kehitysraha kiinnitetään vähintään nykyiselle tasolle on päätynyt tähän budjettiesitykseen nyt ensimmäistä kertaa

verotus kohdistuu niin että hyvätuloiset maksavat kuluttamastaan tuotteesta enemmän ja mikä parasta tuo vero kohdentuu ulkomailla tehtyyn työhön

tätä ei tapahtunut vielä demariministereiden aikana mutta nyt ministeri virkkusen aikana tapahtuu niin että yliopistojen koordinaatio ja kehittämisraha on sillä tasolla johon se aina ennen on jouduttu täällä eduskunnassa erikseen korottamaan

se mahdollistaa lopulta myös sen että tuolla prisman kassalla kun työn verotus kevenee myöskin pystytään palkkaamaan lisää myyjiä ja työllisyys kasvaa

heinäluoma teidänkin mielestänne ole kuitenkin parempi että yrityksiä verotetaan kevyemmin jotta yritykset kykenevät palkkaamaan uusia työntekijöitä investoimaan suomeen ja sitten omistajia verotetaan kireämmin niin kuin kokoomus on esittänyt

luulen että yksi merkittävä syy on se että poliitikot eivät kansalaisten mielestä kuuntele

tässäkin keskustelussa vaikka minäkin olen moneen kertaan tuonut esiin jo siinä teidän kysymyksessänne olleita virheitä halunnut että keskusteltaisiin asioista niiden oikeilla nimillä ja etsittäisiin ratkaisuja vaikka tässä keskustelussa yritin kertoa että hallituksen veronkevennykset ovat olleet miljardin luokkaa toisin kuin ed

ei ole mikään ihme että nukkuvien puolue kasvaa ja uutena puolueena itseään markkinoivan perussuomalaisten kannatus kasvaa

kyllä jonkinlaista rehellisyyttä toivoisi myös näissä puheissa vaikka sitten onkin tietysti asetelma että minähän olen vain ensimmäisen kauden kansanedustaja ja ed

mutta ei se mukavalta tunnu kun yritetään rakentaa kestävää verolinjaa jossa otettaisiin sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioon pyrittäisiin luomaan suomeen työpaikkoja

näitä olen tässä salissa tänään esitellyt ja sitten näitä puheenvuoroja vääristellään kokonaan toisenlaisiksi

tämän vuoksi me haluamme korottaa pääomatuloverotusta

siksi on hyvä että yritykset voivat kerätä itselleen varoja joilla työllistävät uusia työntekijöitä ja investoivat suomeen

toisaalta työn verotusta on järkevämpi keventää kuin arvonlisäveroa ja kun kuitenkin jostain verotuloja pitää saada niin on järkevämpää pyrkiä kohdentamaan se verotus niin että se koskee myös ulkomaista työtä eikä vain kotimaista työtä

täällä on jo tänään aiemminkin keskusteltu alkoholirikoksista ja eduskunnan aikaa säästääkseni ja toisaalta kannustaakseni suomea parempiin suorituksiin jalkapallossa päätin yhdistää nämä puheenvuorot tähän keskusteluun kun kuitenkin samasta ongelmaryhmästä puhutaan

arvonlisävero kohdistuu myös ulkomaiseen työhön kun taas ansiotuloverotus kohdistuu vain suomalaiseen työhön

toivoisin että pystyttäisiin ihan rakentavasti näistä omista lähtökohdista puhumaan eikä tässäkään keskustelussa olisi tarvetta laittaa sanoja toisten suuhun

puhutaan siitä että alkoholihaittoja pyritään ehkäisemään erityisenä kohderyhmänä nuoret

näen niin että alkoholi on suomen yhteiskunnan yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista

meillä on riski siitä että meillä käy niin kuin on käynyt joissakin naapurimaissa ja suuri osa työkykyisistä henkilöistä ajautuu tilaan jossa he eivät enää ole yhteiskunnan käytettävissä vaan yhteiskunnan rasitteena puhumattakaan niistä inhimillisistä kärsimyksistä henkilökohtaisista ja läheisten kärsimyksistä joita alkoholi aiheuttaa

alkoholiveron korotus on mielestäni keskeisin keino siihen että pystytään kulutusta rajoittamaan

totta on että muukin alkoholin saatavuuden rajoittaminen ja terveysneuvonta terveyskasvatus valvonnan lisääminen ja myös markkinoinnin ja mielikuvamarkkinoinnin rajoitukset omalta osaltaan varmasti vaikuttavat

aiemmin täällä keskusteltiin mielikuvamarkkinoinnista jonka kieltäminen ensi alkuun kuulostaa erinomaiselta ajatukselta

mutta kun samaan aikaan olemme ajautumassa entistä syvempään talouskriisiin ja kotimaisiakin työpaikkoja pitäisi turvata jotta hätä ei kasvaisi entisestään ja hädän myötä ongelmat myös alkoholinkäytön suhteen niin pidän tärkeänä sitä että emme aja muun muassa suomalaista panimoteollisuutta siihen että ulkomailta voidaan kyllä mainostaa ulkomaisia tuotteita mutta kotimaiset tuotteet joilla ei siihen ole resursseja eivät kykene mainonnassa kilpailemaan ulkomaisten tuotteiden kanssa

osaltaan markkinointirajoitukset voisivat haitata myös urheiluseurojen sponsorointia

kun mietitään sitä kokonaisvaikutusta mikä urheilulla ja liikunnalla on niin ilman muuta se on positiivinen ja keinot joilla siihen hyvään tarkoitukseen varoja kerätään ovat tietysti moninaiset

myös tähän alkoholivalvontaan liittyen joka tulee tässä valtiovarainvaliokunnankin kannanotossa esiin valvonnan lisäämiseen puututtiin aiemmassa keskustelussa alkoholirikosten osalta erityisesti alaikäisten osalta valvonnan tehostamisen tarpeeseen

oli järjen voitto että hallituksen esitystä lakivaliokunnassa saatiin muutettua niin että alaikäisiltä voidaan tarkastaa myös vaatteisiin kätketyt alkoholijuomat eikä ainoastaan kasseja

olen vakuuttunut siitä että nämä kaikki keinot johdonmukainen alkoholiveron korotus ja harkinta myös markkinoinnin ja valvonnan suhteen ovat omiaan ehkäisemään alkoholin haittavaikutuksia ilman että myöskään verotulot ja työpaikat olennaisesti vähenevät

arvoisa puhemies

tiusaselle kyllä täytyy todeta että olen kokemassa ehkä toiseksi epämiellyttävimmän tavan nähdä miten venäläiset valtaavat helsingin mutta en usko että asiaa olisi lievittänyt yhtään vaikka olisin alkoholia nauttinutkin

en tiedä kuinka paljon se kokonaiskulutus stadionilla oli mutta yleisesti urheilutapahtumissa monessakin on tarjolla virvokkeita tarjolla myös alkoholipitoisia virvokkeita ja usein näistä myyntituloista kertyvät varat käytetään muun muassa junioriurheilun ja liikunnan edistämiseen

toisaalta on vaikea kuvitella suomeen nykymuotoista jääkiekon ammattilaisliigaa ilman minkäänlaista alkoholimarkkinointia

rajanveto siitä että onko mielikuvamarkkinointia se että ifk pelaajan paidassa lukee koff vai ei niin tämä on tietysti vaikea kysymys

toisaalta näiden ammattilaisliigojen kautta tulee niitä esikuvia jotka kuitenkin kannustavat nuoria ennen kaikkea liikkumaan ja toivon mukaan vähemmän sitten muiden harrastusten kuten alkoholin käytön pariin

tästä ehkä osoituksena kuitenkin on se mitä ed

tiusanen myös että vaikka suomessa on huolestuttavalla tavalla alkoholinkäyttö lisääntynyt niin nuorten alkoholinkäyttö kuitenkin on vähentynyt ja humalahakuisuus vähentynyt

kun ongelmakäyttäjäryhmässä alkoholinkäyttö on lisääntynyt tämä veron korotus puree erityisesti näihin ongelmaryhmiin

nyt annetaan kovin väärää kuvaa siitä mikä kuuluu urheiluun ja urheilutapahtumiin olennaisena osana

siis olennaisena osana kuuluu tietysti se varsinainen urheilu mitä vaikkapa pelikentillä tai radoilla tapahtuu

mutta niin usein kun ihmiset liikkuvat ihmisten tarpeita syömisen ja juomisen suhteen on syytä täyttää

ei esimerkiksi keskioluen nauttimisesta pidä rakentaa sellaista tabua että sitä ei voisi joissakin sopivissa yhteyksissä harjoittaa kunhan pysyy kohtuudessa eikä anna siitä vääränlaista esimerkkiä esimerkiksi oman käyttäytymisensä suhteen

ongelmat aiheutuvat siitä että tämä kielto on tulossa kotirauhasäännöksen piiriin

kotirauha on oikeushyvä jonka suojaaminen perustuu siihen että kotirauhaa ei häiritä esimerkiksi kotiin tunkeutumalla tai osoittelemalla kotiin valoja työntämällä postilaatikosta epämiellyttäviä esineitä niin kuin hallitus on aiemmissa esityksissään todennut

edellytyksenä sille että kotirauhan häirintä täyttyy on että nämä häirintäyhteydenotot vaikkapa puhelimella ovat oikeudettomia ilman asiallista syytä siis soitellaan jonkun kotiin

onko kännykkä ollut kantajan mukana hänen kotonaan tai muuten kotirauhan suojaamassa paikassa kuten hotellihuoneessa vai onko se puhelin ollut vaikkapa työhuoneen pöydällä

pahaa pelkään että tässä joudutaan melkoisiin näyttöongelmiin ja ammattikuntani asianajajat kyllä tästä varmasti hyötyvät

toisaalta tämä esitys jättää avoimeksi sen kysymyksen mikä on viestintärauha

eli pitäisikö meidän jatkossa suojata myös se sisältö mitä tekstiviesteihin kirjoitetaan tai sähköposteihin

nythän lakivaliokunta erikseen rajasi ulos tästä häirinnästä muun muassa sähköpostit vaikka ne sitten tulisivatkin kommunikaattoriin tai sellaiseen välineeseen mistä kuuluu samanlainen merkkiääni kuin tekstiviestistä

itse olen sitä mieltä että olennaista olisi pohtia sen viestin sisältöä sitä häirintää joka tulee vaikkapa ahdisteluna tai kiusaamisena näiden sisältöjen kautta tekstiviesteissä sähköpostilla vaikkapa internetin keskustelupalstoilla

meillä toki on kunnianloukkaussäännöstö olemassa mutta nyt haetaan hieman erilaista lähestymistapaa tähän kysymykseen

sen vuoksi on hyvä että lakivaliokunta esittää että eduskunta hyväksyisi tämän lain yhteydessä ponnen jonka mukaan oikeusministeriö yhdessä muiden ministeriöiden kanssa selvittäisi jatkossa tämän viestintärauhan määritelmän ja tarpeen sen se

o nyt päättynyt

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen siis saa etyk sisältyvän lakiehdotuksen limiitin seutuun uuden lakiehdotuksen sisällön eli niiden mukaista dr

lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on päässyt p a

olemme erittäin tärkeän kysymyksen äärellä

juuri mistään muusta asiasta suomea ei ole niin arvovaltaiselta taholta moitittu kuin siitä että me olemme hoitaneet huonosti kansalaisten oikeusturvan

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut lukuisia langettavia tuomioita siitä että suomen oikeudenkäynnit ovat kestäneet liian kauan

tähän kysymykseen on onneksi kiinnitetty merkittävästi huomiota koko ketjussa esitutkinnasta syyteharkintaan ja käräjäoikeuteen ja myös sitten ylempiin oikeusasteisiin hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen

aivan viimeisinä uudistuksina on edelleen yhdistetty tuomioistuimia toimivallan osalta ja tehostettu käräjäoikeusverkkoa

ahonen viittasi että oikeudenkäyntikulut kasvavat kun riittävää osaamista ei ole ollut

eli mitä suurempaa on erikoistuminen käräjäoikeuksissa mitä suurempaa erikoistuminen on myös asiamiesten keskuudessa sitä tehokkaampia prosessit ovat ja sitä nopeammin ja vähäisemmin kustannuksin oikeudenkäynnit saadaan hoidettua

on myös erikoinen asia että syyttäjissä tätä erikoistumista on tapahtunut ja erityisesti talousrikoksissa syyttäjät ovat pitkälle erikoistuneita

pertti laanti siitä että kaikkia niitä toimenpiteitä joista on aiemmin sovittu ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien tilanteen helpottamiseksi ei ilmeisesti ole täysimääräisesti onnistuttu toteuttamaan

ainakin valiokunnassa saadun selvityksen mukaan lautamiesten käyttöalan supistamisesta kertynyt säästö ei ole kokonaisuudessaan ohjautunut siihen tarkoitukseen mistä oli aiemmin puhetta

meillä on edelleen tällä hetkellä liian laajaa lautamiesten käyttöä tuomioistuimissa

mutta kokonaisuutena arvioiden oikeusministeriö on kiinnittänyt tähän kaikkein keskeisimpään suomalaiseen oikeusturvakysymykseen huomiota osoittanut siihen riittävästi resursseja tai voiko sanoa riittävästi aina lisäraha varmaan tarpeen on mutta joka tapauksessa osoittanut merkittävän lisäpanostuksen tämän ongelman korjaamiseksi

tämä siirto koskee kaikkia lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin merkittyjä tietoja kiinteistöihin kohdistuvista omistus ja vakuusoikeuksista

jatkossa toivon paitsi lisärahoitusta myös sitä että rohkeus riittää ennen kaikkea käräjäoikeusverkoston ja virkojen erikoistumisen parantamiseen

näillä tiedoilla on julkinen luotettavuus ja aivan keskeinen merkitys paitsi kiinteistöjen vaihdannassa ja vakuuskäytössä myös kaikessa muussa meidän vakuusjärjestelmässämme

tämä todella edellyttää sitä että muun muassa tietojärjestelmämuutoksiin on asianmukaiset voimavarat ja että tietojärjestelmien käyttöönottoon varaudutaan riittävällä tavalla

myös henkilöstön koulutuksen kaikilta osin myös tuolla tietotekniikkapuolella on oltava sellaisessa kunnossa että minkäänlaisia katkoksia joita esimerkiksi pankkimaailmassa olemme nähneet ei synny

riittävän tarkkaan on myös testattava ennen siirtojen käyttöönottoa että kaikki järjestelmät toimivat

tällä kirjaamisasioiden siirrolla on merkitystä myös meidän arvostetun tuomarikuntamme ammattiin pätevöitymiselle tuomioistuinharjoittelun kautta

tämän esityksen mukaan notaarien osallistuminen kirjaamisasioiden käsittelyyn maanmittauslaitoksessa ei ole mahdollista tämän nykymuotoisen tuomioistuinharjoittelun puitteissa

tuomioistuinharjoitteluun tulevan sisällön ratkaiseminen ei kuitenkaan ole suoranaisesti tämän lakiesityksen kysymyksiä ja parhaillaan työtään tekee työryhmä jossa on pohdittu tuomioistuinharjoittelun järjestämistä tulevaisuudessa uudella tavalla

on myös pohdittu sitä olisiko syytä jatkaa sitä myös maanmittauslaitoksessa mutta itse en pidä tätä myöskään järkevänä ja tähän ilmeisesti tämä työryhmäkään ei ole päätymässä

siis tuomioistuinharjoittelunkin osalta on kyse merkittävästä suuresta muutoksesta kun kirjaamisasiat muodostavat harjoittelussa nykyisin keskeisen osan siitä mitä tuomioistuimissa tulee nuorten tuomarikokelaiden eteen

notaarit ovat saaneet laaja alaista perehdytystä kirjaamisasioihin ja niissä esille tuleviin siviilioikeudellisiin kysymyksiin laidasta laitaan perheoikeudesta yritysjuridiikkaan

se ettei notaarien osallistuminen kirjaamisasioiden käsittelyyn ole maanmittauslaitoksessa mahdollista merkitsee sitä että kirjaamisasioita koskeva osaaminen keskittyy nykyistä harvemmalle lakimiehelle

koska kirjaamisasioiden koulutus ja osaaminen on lakimieskunnan kannalta jatkossakin tärkeää on tarpeen pohtia miten kirjaamisasioiden osaamista voidaan jatkossa välittää lakimieskunnan keskuudessa

vaikka notaarit eivät jatkossa perehdy käytännön kirjaamistehtäviin maanmittauslaitoksessa olisi pohdittava esimerkiksi sitä voidaanko notaareille muutoin antaa koulutusta kirjaamisasioissa

lisäksi on tärkeää että mahdollisuus sisällyttää kirjaamisasiat tuomioistuinharjoittelun piiriin tulee esille vielä myöhemmin

kaiken kaikkiaan on tärkeää tiedostaa että jotta meillä olisi pätevää tuomarikuntaa on tuomarin uraa suunnittelevien ja myös esimerkiksi asianajajien kannalta aivan keskeistä että he saavat vähintään nykyisen tasoisen erinomaisen koulutuksen tuomioistuinlaitoksen piirissä

suomi on saanut lukuisia tuomioita euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta johtuen siitä että meidän käsittelyaikamme ovat olleet liian pitkiä ja oma näkemykseni on että suuri syy siihen on tuomarikunnan liian laajalle levinnyt osaaminen eli erikoistumisen puute

ja kun näitä töitä näitä kirjaamisasioita tässä vaiheessa ollaan siirtämässä muiden viranomaisten tehtäväksi niin tuomarit voivat jatkossa keskittyä entistä paremmin tiettyjen ongelmakysymysten ratkaisemiseen

tätä

on syyt

keskustelu on nyt päättynyt yllyttää yks luotosen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön miten mukaisena että lakiehdotusten ensimmäinen kehitystä on pää e

ensimmäiseen käsittelyyn

arvoisa puhemies

lakivaliokunta esitti valtiovarainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa että joko nyt tässä talousarviossa tai tulevissa lisätalousarvioissa tulisi huomioida eduskunnan yksimielinen tahto siitä että niissä tilanteissa joissa sakonmuuntomahdollisuus poistettiin eduskunta haluaa ottaa käyttöön vaihtoehtoisen rangaistuksen

tämä käytännössä voi tarkoittaa esimerkiksi valvontarangaistuksen käyttöönottoa muuntorangaistuksen tai kiinteän vankeusrangaistuksen korvikkeena

eduskunta edellytti myös että sellaisissa tilanteissa joissa tekijä esimerkiksi näpistysrikoksissa osoittaa selkeää piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä muuntomahdollisuus palautettaisiin ja jatkossa olisi käytössä

tämä on äärettömän tärkeä huomio lakivaliokunnalta ja toivon että se vakavasti otetaan

siis se muutos joka täällä ajettiin puolipakolla läpi aiheutti noin promillen säästön verrattuna siihen paljonko myymälävarkauksien kokonaiskustannukset ovat

eli kun me puhumme lainsäädännön hyvästä laadusta niin emme voi tarkastella vain yhtä momenttia valtion budjetissa vaan meidän pitää tarkastella kustannuksia koko yhteiskunnassa ja lakimuutosten vaikutuksia koko yhteiskuntaan

näin ollen totean että jatkossa talousarvioita tai lisätalousarvioita laadittaessa on syytä varata tuo tarvittava määräraha jotta voidaan toteuttaa eduskunnan tahto ja palauttaa muuntorangaistus tai korvaava rangaistus tilanteisiin joissa se on välttämätön

on välttämätöntä äskeisen puheenvuoron jälkeen todeta että hallituspuolueissa myöskään allekirjoittanut ei ole kelkkaa kääntänyt vaan jo tuolloin kun tuo sakkomuuntorangaistusten poistaminen siltä osalta kuin se tapahtui täällä eduskunnassa meni läpi edellytimme että niissä tilanteissa missä tekijä on menettelyllä osoittanut piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä rangaistusmääräysmenettelyn käyttö poistuu jolloinka muuntaminen on yhä mahdollista

näin ei kyllä jostakin syystä ole tapahtunut tällaista esitystä ei ole eduskuntaan tullut

jos se ei kerran onnistu niin silloin täytyy palata tuohon aikaisempaan tilaan ja palauttaa se muunto niidenkin osalta

tästä tietysti paitsi satakuntalaisille hallituspuolueiden edustajille niin myös hämäläisille kaikki kunnia erityisesti tietysti väsymättömästi hanketta ajaneelle ed

porin ja mäntyluodon välillä on erittäin vaarallisia liittymiä joissa ainoa oikea korjaustapa on eritasoliittymien rakentaminen

uskon että tähän löytyy jatkossa panostuksia

arvoisa puhemies

näin on valiokunta

ey hallitus

o nykyisten hallituspuolueiden yhteisenä tahdonilmaisuna kirjoittanut joten olen luottavainen siihen että jos vain nykyinen hallituspohja vaikkapa saisi jatkaa niin tuo hanke myös keskeytyksettä toteutetaan

arvoisa puhemies

edustaja hongisto

edu

arouspuheet

kiviranta ja edustaja hongisto olisivat epäilemättä olleet oikeassa jos vain olisivat olleet paikalla mutta heidän viestinsä varmasti olisi ollut että maa ja metsätaloudesta pitää pitää huolta

kiitän edellistä puhujaa siitä että kaikki nämä viestit mitä tuotiin esiin olivat erittäin hyvin oikeaan osuneita ja toivon että nämä otetaan myös seuraavassa budjetin laadinnassa huomioon

maa ja metsätalouden hallinnonalalle kuuluvat myös toimenpiteet tulvariskien hallinnasta ja on hyvä että budjetissa on kiinnitetty huomiota siihen että myös kokemäenjoen tulvariski on selvitettävä entistä täsmällisemmin

olisin toki suonut että jo ensi vuoden budjetissa olisi hankkeeseen osoitettu selvästi määrärahoja

olen tehnyt asiasta yhdessä muiden kokemäenjoen vaikutuspiirissä olevien kansanedustajien kanssa myös talousarvioaloitteen

tulvat ovat aiheuttaneet kokemäenjokivarren asutukselle ja maataloudelle ja teollisuudelle mittavia taloudellisia tappioita ja muita haittoja vuosien ja vuosikymmenten ja satojen aikana ja on sillä tavalla vaikeasti ymmärrettävää että vieläkään asioita ei ole saatettu kuntoon

oikeastaan suunnitelmistakaan ei ole enää kyse vaan kyse on yksinomaan siitä että riittäviä määrärahoja ei ole löytynyt

erityisesti porin keskustan kohdalla tarve olisi sille että rakennettaisiin uusi jokiuoma tai kaivettaisiin esiin vanha perinteinen umpeenkasvanut jokiuoma joka toimisi varaventtiilinä silloin kun esimerkiksi jääpato uhkaa kokemäenjokea porin keskustan kohdalla tai sen alapuolella

toinen tulviin liittyvä kysymys on se että maa ja metsätalouden osalla budjetissa on kyllä varauduttu siihen että vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat vahingot korvataan mutta vieläkään ei ole ryhdytty toimenpiteisiin jotta lakia johon perustuu tämä korvauksien jakaminen olisi muutettu niin että myöskin sadevesitulvat voitaisiin tästä rahasta korvata

sen vuoksi on tänä vuonna lisätalousarviossa onneksi osoitettu harkinnanvaraista tukea muun muassa siihen että porissa sadevesitulva aiheutti miljoonien eurojen vahingot

mutta tämä ei ole varmastikaan pysyvä ratkaisu vaan toivon että jatkossa muutettaisiin lakia niin että myös nämä sadevesivahingot voitaisiin korvata siinä missä vesistöjenkin tulvimisesta aiheutuneet vahingot ja tälle osoitettaisiin myös tulevissa budjeteissa riittävät määrärahat

eu maa tsekissä on ollut käytössä ja on yhä mahdollista kirurginen mekaaninen kastraatio

puolassa puolestaan otettiin hiljattain käyttöön pakollinen kastraatio tietyille törkeille seksuaalirikollisille

meillähän on erilaisia rangaistuksia sakkoja vankeutta menettämisseuraamuksia monessa rikoksessa rikoksentekovälineet menetetään valtiolle

tämä kemiallinen kastraatio on tässä vaiheessa tärkeä lisä rikoksen torjunnan keinovalikoimassa

tätä lakia valmisteltaessa kokoomus edellytti että tässä laissa on kristallinkirkasta että lailla ei lievennetä törkeiden seksuaalirikosten rangaistuksia vaan kyse on nimenomaan lisärangaistuksesta ja sairaan mielen hoitamisesta